arvoisa herra puhemies

on myös selvää että viivästystilanteissa tällainen hyvitys jota tämäkin hallituksen esitys koskee ei tietenkään korvaa sitä jos henkilö on joutunut varsin pitkään odottamaan ja ehkä voisi käyttää termiä roikkunut löyhässä hirressäkin

nyt päätös on tehty toistaiseksi

arvoisa herra puhemies

vaikka tämä toimeentulotukiasia ei aivan suoraan tähän hallituksen esitykseen ja mietintöön liitykään niin pidän erittäin arvokkaana sitä että tästä asiasta on täällä keskusteltu ja tämäntyyppinen selvä mahdollisuus väärinkäytöksiin on tullut ilmi

se on kuitenkin jonkinnäköinen kompensaatio sille että yhteiskunta ei ole pystynyt riittävän nopealla aikajänteellä käsittelyä järjestämään

meillä on vuoden loppuun mennessä valmiina internetiin liittyvän rikollisuuden ja siellä tapahtuvien ilmiöiden osalta työryhmämietintö jonka perusteella sitten katsomme millä tasolla tätä tullaan hoitamaan

ylipäätään tietysti on todella tärkeää että oleskeluoikeutta koskevat säännökset ovat mahdollisimman selkeitä ja yksiselitteisiä ja silloin kun kyse on myös selkeistä väärinkäytöksistä näihin puututaan

kyselytunti on päättäny t

uudistuksen ensimmäinen vaihe perustuu ykn kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen yleissopimuksen ampuma aseita koskevan lisäpöytäkirjan ja euroopan unionin asedirektiivin muuttamisesta annetun direktiivin kansalliseen voimaansaattamiseen

kaikkein parasta tietysti olisi se että ei välttämättä viranomaisten tarvitsisi keskenään soitella asioista vaan suora tiedonsaanti esimerkiksi rekistereistä tietyin rajoituksin olisi mielestäni kaikkein perusteellisin tapa lähteä tätä asiaa eteenpäin viemään

lupaviranomaisen mahdollisuudet saada tietoja luvanhakijoiden ja luvanhaltijoiden henkilökohtaisesta sopivuudesta aseluvan haltijaksi ovat osoittautuneet riittämättömiksi

silloin kun tiedot haetaan hitno hit periaatteella niin silloin ei myöskään ehkä niin laajalti jouduttaisi sen asian kanssa tekemisiin miten laajalti tietoja menee eteenpäin vaan voidaan keskittyä niihin tiettyihin kysymyksiin jotka ovat ongelmallisia

voimassa oleva lainsäädäntö antaa sinänsä lupaviranomaiselle varsin laajat mahdollisuudet hakemuksen hylkäämiseen tai luvan peruuttamiseen

ongelmana on luvanhakijaa koskevien tiedonsaantimahdollisuuksien rajallisuus

p p p

toiseksi keskeiseksi ongelmakohdaksi on osoittautunut ampumaurheilu ja harrastusperusteella haettavien lupien osalta erityisesti niin sanottuja lyhyitä käsiaseita koskevien lupien osalta harrastuksen olemassaolon osoittamista koskevien säännösten väljyys

uudistuksen taustalla ovat osaltaan jokelan ja kauhajoen kouluampumiset joiden jälkeen valtioneuvosto linjasi että käsiaseiden saatavuutta rajoitetaan merkittävästi

uudistuksen tavoitteena on aseturvallisuuden parantaminen tavalla joka ei kohtuuttomasti vaikeuta oikeutettua ja asianmukaista eri muodoissa tapahtuvaa ampumaharrastusta

yhteiskunnalla on kuitenkin oikeus ja samalla myös velvollisuus varmistaa lainsäädännön keinoin että ampumaharrastus tapahtuu kaikissa olosuhteissa mahdollisimman turvallisesti

erityisesti hallituksen esityksen valmistelun alkuvaiheessa nousi monissa puheenvuoroissa esille kysymys pitäisikö kaikkien tai ainakin tiettyjen käsiaseiden osalta säätää täyskielto

pidän kuitenkin huomattavasti järkevämpänä hallituksen iltakoulun yksimielistä linjausta jonka mukaan käsiaseiden saatavuutta rajoitetaan merkittävästi

luvanhakijan ja luvanhaltijan henkilökohtaisen sopivuuden arviointia ja valvontaa ehdotetaan tehostettavaksi lisäämällä lupaviranomaisen mahdollisuuksia saada luvanhakijaa koskevia terveystietoja myös suoraan lääkäriltä

arvoisa herra puhemies

ehkä on kuitenkin syytä muistaa että poliisin velvollisuus on tutkia ja selvittää rikokset ja silloin kun puhutaan rikosten selvittämisestä usein isoin kirjaimin korostetaan sitä että poliisilla tulee olla riittävät toimivaltuudet

lupaviranomaisena toimiva poliisiviranomainen voisi siten saada terveystietoja luvanhakijan itsensä toimittamina taikka luvanhakijasta ja haltijasta suoraan lääkäriltä

toinen kysymys on se että tietysti poliisin resurssit kokonaisuudessaan ovat hyvin tärkeä asia ja toimivaltuuksien pitää olla myös tarkkaan säädeltyjä

esitykseen on otettu myös asiasisältöisiä muutoksia jotka etenkin laajuudeltaan ovat sellaisia että niiden valmistelu kohtuullisen nopean aikataulun rajoissa on ollut mahdollista

terveydenhuollon ammattihenkilölle esitettäisiin salassapitovelvollisuuden estämättä oikeutta ilmoittaa poliisille henkilöstä jonka hän katsoo olevan sopimaton aseluvan haltijaksi

mielestäni on kuitenkin äärimmäisen tärkeää ja se selviää kyllä aika paljon myös ihmisten kanssa keskusteltaessa että pidämme oikeasti huolta siitä että poliisilla on käytännössä työkalut rikosten selvittämiseen ja rikollisten kiinni saamiseen

samanaikaisesti tämän esityksen kanssa on annettu uuden poliisilain muuttamista koskeva hallituksen esitys josta lakivaliokunta on antanut omalta osaltaan lausunnon hallintovaliokunnalle

eli tavallaan nämä lakikokonaisuudet ovat kulkeneet käsi kädessä ja tätä on hyvässä yhteistyössä hallintovaliokunnan kanssa edistetty ja eteenpäin viety

blur ja teloitettaisiin lisäksi hänen luvanhaltija velvoitettaisiin lisäksi suorittamaan henkilökohtaista sopivuuttaan mittaava yleisluontoinen psykologinen testi

täällä on viitattu myös eitn ratkaisuihin ja tietysti nekin ovat osittain ongelmallisia sikäli että kun niitä pyritään ottamaan huomioon lainsäädäntötyötä tehdessä muun muassa lakivaliokunnassa niin usein ne perustuvat yhteen keissiin ja silloin syntyy aina ongelma että miten pitkälti voidaan yhden tapauksen kautta löytää yleispätevä sääntö ja myös eitn omat ratkaisut muuttuvat ja vaihtelevat eli aina ei ole olemassa niin yksiselitteistä kantaa mikä on eitn näkemys kulloinkin

korostan että ehdotuksen mukaan tämä testitulos ei voisi olla kielteisen lupapäätöksen peruste vaan eräänlainen liikennevalo joka tarvittaessa ohjaisi lupaviranomaista hankkimaan mahdollisia lisäselvityksiä

yleisesti lakivaliokunta toteaa mietinnössään että tässä yhteydessä on ollut perusteltua ja mahdollista keskittyä vain niihin muutosehdotuksiin joita juuri nyt käsiteltävänä olevassa hallituksen esityksessä on tehty

osa valiokunnan kuulemista asiantuntijoista on nostanut kuulemisissa esille myös sellaisia asiakokonaisuuksia joita tässä yhteydessä ei ole esitetty muutettaviksi

aseluvan saajan ikärajaa esitetään nostettavaksi osin direktiivin muutokseen ja osin kansallisiin syihin perustuen

niiden aikaisemmin hyväksyttyjen säännösten joita tämä hallituksen esitys ei kata nostaminen uuteen käsittelyyn ei lakivaliokunnan käsityksen mukaan ole asioiden laajuus ja vaikeus sekä johdonmukainen lainsäädäntötyö ja hyvä lainvalmistelutapa huomioon ottaen tarkoituksenmukaista

pahoittelen että olin tuossa hieman hätäinen

tästä lähtökohdasta huolimatta lakivaliokunta katsoo että uuden lainsäädännön toimivuutta on tarkoin seurattava ja jos käytännössä havaitaan ongelmia niihin on puututtava pikaisesti

arvoisa puhemies

luvansaajan vähimmäisikävaatimuksen korottamisen lisäksi niin sanottujen lyhyiden käsiaseiden luvansaantia esitetään muutoinkin rajoitettavaksi merkittävästi

esityksessä ehdotetaan muutettavaksi oikeudenkäymiskaarta ja esityksen mukaan oikeudenkäymiskaaren todistelua yleisissä tuomioistuimissa koskevat säännökset uudistettaisiin

ensimmäinen puitepäätös koskee jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä vapausrangaistukseen tuomittujen siirrossa ja toinen valvontatoimenpiteiden valvonnassa

esityksen mukaan oikeudenkäymiskaaren todistelua koskevassa luvussa olisi säännös todistusharkinnasta ja siihen liittyen tunnustuksen ja asianosaisen käyttäytymisen merkityksestä todisteena

suurimmat muutokset aiheutuvat perustuslakivaliokunnan lausunnosta jonka mukaan salaisilla pakkokeinoilla poliisin tietoon tulleen niin sanotun ylimääräisen tiedon käyttömahdollisuuksia joudutaan tiukentamaan

arvoisa herra puhemies

molempien puitepäätösten tarkoituksena on edistää sitä että toisessa jäsenvaltiossa tuomittu voi suorittaa rangaistuksensa kotivaltiossaan

eduskunta on lähettänyt lakivaliokuntaan valmisteltavaksi kansalaisaloitteen joka koskee avioliittolain rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain ja transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain muuttamista

hallussapitolupa lyhyisiin käsiaseisiin annettaisiin aluksi viiden vuoden määräajaksi

luvussa säädettäisiin myös selvityksen esittämisestä lainsoveltamiskysymyksestä ja siitä kenen tehtävä on hankkia todisteet ja millä edellytyksillä tuomioistuin voi evätä tarjotun näytön

lupaa uudistettaessa arvioitaisiin luvanhakijan henkilökohtainen sopivuus ja aseen hyväksyttävän käyttötarkoituksen voimassaolo yhtä perusteellisesti kuin uutta lupaa haettaessa

todistelua koskevaan lukuun keskitettäisiin säännökset velvollisuudesta tai oikeudesta kieltäytyä todistamasta

lakivaliokunta on kuullut kansalaisaloitteesta runsaasti asiantuntijoita saadakseen mahdollisimman laaja alaisen ja monipuolisen kuvan aloitteesta ja sen vaikutuksista

uusi lupa annettaisiin toistaiseksi voimassa olevana mutta luvanhaltijalla olisi velvollisuus viiden vuoden välein osoittaa harrastuksensa jatkuminen

koska hankkimislupa voidaan ampuma aselain mukaan antaa ainoastaan laissa mainittuun hyväksyttävään käyttötarkoitukseen on harrastuksen jatkumisen valvonta osa tämän periaatteen toteutumista

oikeudellinen avustaja terveydenhuollon ammattihenkilö ja rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan pappi olisivat yleensä salassapitovelvollisia tässä asemassaan saamistaan tiedoista

puitepäätösten myötä nykyinen yhteistyö jäsenvaltioiden välillä laajenee ja muuttuu nykyistä velvoittavammaksi

edellä mainittujen muutosten tavoitteena on se että lyhyitä käsiaseita olisi vain sellaisten henkilöiden hallussa jotka aktiivisesti käyttävät niitä

kiduttamalla saadun todisteen hyödyntäminen kiellettäisiin nimenomaisesti

muuten lainvastaisesti hankittu todiste olisi jätettävä hyödyntämättä jos siihen olisi painavat syyt ottaen huomioon asian laatu todisteen hankkimistapa todisteen merkitys asian ratkaisemiseksi ja muut olosuhteet

hallituksen esityksen mukaan ylimääräistä tietoa saisi käyttää edellä todettua laajemmin eli myös silloin jos rikoksesta säädetty ankarin rangaistus on vähintään kaksi vuotta vankeutta ja jos ylimääräisen tiedon käyttämisellä voidaan olettaa olevan erittäin tärkeä merkitys rikoksen selvittämiselle

kahden vuoden harrastusedellytys ennen oman käsiaseen saamista sekä käsiaseharrastuksen sitominen seuroihin edellyttää seuroilta uutta ajattelua ja myös toiminnan muokkausta

rekisteröityyn parisuhteeseen ei sovelleta isyyslain säännöksiä isyyden toteamisesta avioliiton perusteella eikä muitakaan säännöksiä jotka koskevat aviopuolisoa yksinomaan hänen sukupuolensa perusteella

muussa viranomaismenettelyssä kuin rikosasiassa rangaistuksen tai pakkokeinon käyttämisen uhalla annettu lausuma tai luovutettu esinetodiste olisi jätettävä hyödyntämättä rikosasiassa jos menettelyllä olisi asiallinen ja ajallinen yhteys

esitys myös rajaisi kokonaan luvansaannin ulkopuolelle mielestäni täysin perustellusti sellaisen niin kutsutun virkistysammunnan joka tapahtuu kokonaan järjestäytyneen harrastustoiminnan ja ampumaratojen ulkopuolella

ampuma aselaissa on säännökset ampuma aseiden säilytyksestä mutta poliisilla ei ole tällä hetkellä käytännön keinoja valvoa säilyttääkö yksittäinen aseluvan haltija aseitaan säilytyssäännösten mukaisesti

siirron edellytyksiä helpotetaan ja säädetään määräajoista joiden kuluessa on päätettävä siitä tunnustetaanko ja pannaanko toisen jäsenvaltion tekemä siirtopyyntö täytäntöön

ehdotetut säännökset tulevat sovellettaviksi jokaisessa riita ja rikosasian pääkäsittelyssä ainakin joiltain osin joten uudistuksen merkitys tuomioistuimille ja muille lainkäyttäjille on erittäin merkittävä

ylimääräisen tiedon käyttämisen osalta hallituksen esityksessä ehdotettua kahden vuoden rajaa on nostettava kolmeen vuoteen mutta säännökseen voidaan ja on tarkoituksenmukaista lisätä eräitä rikoksia joissa enimmäisrangaistus on kaksi vuotta

valiokunta on kuitenkin kiinnittänyt huomiota siihen että näistä uudistuksista huolimatta vangin siirto voidaan käytännössä kuitenkin toteuttaa vain suhteellisen pitkissä vankeusrangaistuksissa

korostan että tarkastus voisi kohdistua ainoastaan ampuma aseiden säilyttämiseen siitä ilmoitettaisiin vähintään kaksi viikkoa ennalta eikä tarkastuksessa käytettäisi mitään voimakeinoja

lakivaliokunnan käsittelyssä ilmeni tarve muuttaa hallituksen esitystä eräissä periaatteellisesti keskeisissä kysymyksissä ja lukuisissa yksityiskohdissa sekä esittää lainsäätäjän kannanottoja useissa kohdissa joissa hallituksen esityksen perustelut eivät olleet riittäviä taikka esitystä tulkittiin asiantuntijakuulemisessa väärin

parisuhteen rekisteröinti on käytössä suomessa saksassa itävallassa sveitsissä irlannissa liechtensteinissä tsekin tasavallassa unkarissa sloveniassa kroatiassa maltalla andorrassa ja virossa

valiokunnan mietinnössä esitykseen sisältyvät lakiehdotukset ehdotetaan hyväksyttäviksi muutoin muuttamattomina mutta kahteen lakiehdotukseen on tehty lakiteknisiä tarkistuksia säännösten sovittamiseksi yhteen syksyllä voimaan tulleen lainsäädännön kanssa

haluan edelleenkin tehdä ehdottoman selväksi että kyse ei ole kotietsinnästä vaan poliisille ehdotetusta hallinnollisesta menettelystä jonka avulla voidaan tarvittaessa varmistaa luvanvaraisten aseiden asianmukainen säilytys

toisaalta parit voivat olla aineellisen lainsäädännön kannalta samassa oikeusasemassa vaikka samaa sukupuolta ja eri sukupuolta oleville pareille olisi eri parisuhdeinstituutiot

karpela ja myös ed

sitähän uudistetaan kaiken kaikkiaan tällä hetkellä erittäin ripeällä aikajänteellä

uskon että olemme kaikki yhtä mieltä siitä että aseiden asianmukaisen säilytyksen varmistaminen on kaikkien niin aseluvan haltijoiden kuin laajemmin koko yhteiskunnan edun mukaista

myös aselupakäytäntöjä on jo tiukennettu niin kuin varsin hyvin varmasti eduskunnassa tiedättekin

samaa sukupuolta olevat eivät voi solmia oikeusvaikutuksellista parisuhdetta euroopan maista esimerkiksi latviassa liettuassa kreikassa kyproksella italiassa puolassa slovakiassa romaniassa sekä balkanin maissa

ehdotusta arvosteltiin asiantuntijakuulemisissa voimakkaasti ja kannettiin huolta muun muassa siitä että ehdotus saattaisi johtaa syytteiden hylkäämisiin näytön riittämättömyyden vuoksi

samanaikaisesti olemme tehneet sen ratkaisun että seulomme myös taaksepäin jo annettuja aselupia näitähän on ajettu yhteen eri rekistereiden kanssa ja on pyritty nyt seulomaan sieltä kaikki huolestuttavat tapaukset

esitys sisältää edellä mainittujen ehdotusten lisäksi useita muita muutosesityksiä kuten ampuma aseiden deaktivointivaatimusten tiukentamisen sekä luvanvaraisen aseen osien piirin laajentamisen

tämä kuitenkin edellyttää sitä että kansainvälisessä yhteistyössä kiinnitetään huomiota siihen että vankilat täyttävät kansainvälisten ihmisoikeusstandardien vaatimukset

valiokunta ehdottaa että esitutkintatallenteen käyttö olisi mahdollista täysi ikäisiin kohdistuneissa seksuaalirikoksissa vain jos kuuleminen oikeudenkäynnissä vaarantaisi asianomistajan terveyden tai aiheuttaisi muuta vastaavaa merkittävää haittaa

uudistuksen toisessa vaiheessa on tarkoitus uudistaa ampumaratoja koskeva lainsäädäntö ilma ja jousiaseita koskeva lainsäädäntö sekä uudistaa edelleen myös ampuma aselakia

tietysti minua hieman hämmästyttää se että kun olette julkisuudessa sanonut että mätäpaiseet pitää puhkoa niin kuitenkin olette jättänyt ne minun puhkottavikseni mutta ilmeisesti meillä on jokaisella oma aikamme

virallistettua parisuhdetta koskevassa esityksessä perustuslakivaliokunta ei pitänyt perustuslain vastaisina avioliiton ja rekisteröidyn parisuhteen välisiä eroja liittyen nimilain ja lapseksi ottamisesta annetun lain säännöksiin vaan katsoi että ne mahtuvat lainsäätäjille kuuluvien harkintarajojen sisälle

vaikka lakivaliokunta pitääkin sekamuotoiselle täytäntöönpanotavalle nyt käsiteltävänä olevaan esitykseen sisältyviä perusteluja riittävinä valiokunta toistaa aiemmassa mietinnössään esittämänsä näkemyksen siitä että sekamuotoiseen täytäntöönpanotapaan on syytä turvautua vain varsin harkitusti

mustajärvi totesi pohjois suomen tilanteesta

on hyvin tärkeää että pohjois suomen osalta varaudumme siihen että turvallisuusviranomaiset ovat riittävän paljon läsnä myös pohjois suomessa

perustuslakivaliokunnan mukaan avioliittolainsäädäntöä ja sen kanssa rinnasteisia lakeja säädettäessä on kyse sellaisista erityisistä yhteiskunnan tulevaisuuteen ja arvoihin liittyvistä ratkaisuista joissa avioliiton asettaminen naisen ja miehen parisuhteena erityisasemaan lainsäädännössä on perusteltua

arvoisa puhemies

kaiken kaikkiaan rajavalvonnan automatisointi on yksi keskeinen osa tätä kokonaisuutta

valiokunnan käsityksen mukaan ehdotettu säännös hyödyntämiskiellosta on ehdotetun anonyymiä todistelua koskevan sääntelyn ohella esityksen periaatteellisesti merkittävin uudistus

lisäksi ilmoitus saadaan jättää kokonaan tekemättä jos se on välttämätöntä valtion turvallisuuden varmistamiseksi taikka hengen tai terveyden suojaamiseksi

adoptiolainsäädännön kokonaisuusuudistuksen yh teydessä perustuslakivaliokunta totesi että adoptiota koskeva yleissopimus sekä euroopan ihmisoikeussopimus ja sen tulkintakäytäntö jättävät sopimusvaltioille vapaan harkintavallan tältä osin

hyödyntämiskieltoon liittyvät kysymykset ovat hyvin monitahoisia oikeudellisia kokonaisuuksia ja niiden sääntely yksittäisen lainkohdan tasolla on erittäin vaikeaa

tämän sääntelykokonaisuuden on katsottu lisäävän peitehenkilönä tietolähteen paljastumisriskiä ja siten aiheuttavan riskin kyseisten henkilöiden turvallisuudelle

lakivaliokunta pitää ehdotettua itsekriminointisääntelyä perusteltuna todeten samalla että saadun selvityksen perusteella on ilmeistä että ehdotettu itsekriminointisuojan sääntely ei ole kovin helposti hahmottuvaa

toisaalta on esitetty että edellä todetun lykkäyksen ja erityisesti ilmoittamatta jättämisen kynnys on turhan korkea ja että laissa olisi oltava poikkeussäännös ilmoittamisesta niitä tilanteita varten joissa tutkinnassa hyödynnettävää materiaalia ei synny

vistbackalle

valiokunnan käsityksen mukaan on kuitenkin vaikea luoda kaikissa suhteissa selvää ja helposti ymmärrettävää sääntelyä kyseessä olevasta mutkikkaasta kokonaisuudesta